mutta tässä on juuri tämä tarkkailijan kohta ollut ongelmana

hallituksen toisessa lisätalousarviossahan oli maa ja metsätalouspuolelle esitys mutta koska maatalousjaosto ei siitä lausunut niin se ei näy tuossa valtiovarojen mietinnössä

tapaturmaeläkettä osaeläkkeenä saavalle työttömäksi joutuminen voi tarkoittaa pudotusta pelkästään tapaturmaeläkkeen varaan joka voi olla merkittävästi pienempi tapaturmaa edeltäneestä ja sen jälkeen vakiintuneesta ansiotasosta

kun asunto osakeyhtiössä yksi neljäsosa osakkeista on myyty niin sen jälkeen osakkeenomistajien olisi mahdollista valita tähän tarkkailija mutta sitä ei sitten yleensä valita koska siellä on rakennuttajalla jo viran puolesta tämä valvoja

sillä tavalla tosin niin kuin jaoston puheenjohtaja esitteli siihen ei varmaan suoraan päästä siinä ongelmia vielä on mutta toisaalta se on paljon parempi kuin se liikevaihtoon perustuva

sen takia haluan tämän kumminkin nostaa esille tässä koska se on positiivinen viesti kentälle että hallitus huolehtii myös kestävästä metsätaloudesta

työttömyysturvalain mukaan palkansaajan ansiopäivärahan perusteena oleva palkka lasketaan henkilön vakiintuneen palkan pohjalta työttömyyttä välittömästi edeltäneeltä ajanjaksolta jona henkilö on täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon

tämä hyvä tarkkailija on ostajalle ja rakentajalle hyvä asiantuntija rakentamisen laadunvalvontaan ja yleisen edun mukaista olisi että ulkopuolisia tarkkailijoita käytettäisiin aina perusurakoitsijan velvoitteella

elikkä tässähän on ongelmana se että kestävän metsätalouden rahoitustuki päättyy tämän vuoden lopussa elikkä niin sanottu kemera raha ja viime kaudella on hyväksytty lakiesitys pienpuun energiatukijärjestelmästä mutta se on joutunut komission hampaisiin ja ei ole edennyt sillä tavalla

en tiedä ihan tarkkaan miten se käytännössä tapahtuu mutta tämähän on aika pitkälle myös sen urakoitsijan harkinnassa millä tavalla tässä menetellään

myönnettävän ansiopäivärahan tulee vastata henkilön vakiintunutta ansiotasoa ja vakuutusmuotoisen ansiopäivärahan tarkoituksena on korvata työttömyydestä aiheutuvaa ansionmenetystä

se säilyy edelleenkin sillä pienpuun energiatukimomentilla mutta sitä voidaan käyttää korjuu ja haketustuen muodossa ja se edistää tätä pienpuun energiatuen käyttöä

oulunkin tilanne on jo nyt lentoasiakkaitten määrän myötä tippumassa mutta toivottavasti se säilyttää asemansa ja ainakin minä näen sillä tavalla että lentoliikennestrategian kun se nyt sitten joskus tänne tulee täytyy olla semmoinen että se tukee myös sitä että meillä on muitakin maakunnassa olevia kenttiä sitten kuin oulu

tapaturmaeläkettä osaeläkkeenä saavan oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan ei välttämättä toteudu koska tapaturmaeläkettä osaeläkkeenä saavalle ei ole säädetty työttömyysturvalaissa poikkeusta työtulon tarkastelujakson pidennykselle

mutta ennen kaikkea minä olen huolestunut siitä että lentoliikenneoperaattorit eivät lennä ja heidän toimintansa ei ole kannattavaa

toivon valiokunnalta myötämielisyyttä lakiesitykselle

arvoisa puhemies

sitten vielä olemme pyytäneet finnairin johdon monestakin eri syystä liikenne ja viestintävaliokuntaan kuultavaksi ensi torstaina ja varmaan tätäkin asiaa silloin sivutaan

niin kuin täällä on todettu varmaan yliopistolainsäädännön uudistus oli tarpeellinen mutta myös tästä rahoituksesta olisi pitänyt huolehtia

siellä rehtori kiertää pohjoista suomea tällä hetkellä etsien rahoitusta jotta pystyisi säilyttämään toiminnat ja näyttää nyt siltä että se vaikeuttaa kajaanin yliopistokeskuksen toimintoja ja siellä ollaan toimintoja heikentämässä

me olemme muutenkin jo joutuneet kärsimään hyvin monesta eri asiasta johtuen erinäisistä metsäteollisuuden rakennemuutoksista ja jos tämä koulutusosio jää vielä meiltä sieltä pois niin kyllä tämä on kylymää kyytiä kainuulle

minäkin liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenenä nostan esille tämän kilpailukyvyn ja ennen kaikkea kuljetusyrittäjien elinkeinon harjoittamisen ettei sille aiheettomasti aiheuteta vahinkoa

kun ministeri tässä kehui tätä laskutoimitusta niin meillä on kainuusta tästä kokemusta

elikkä me olemme nyt muistetaan hyvin tämä rikkidirektiivikuvio laivateollisuuden puolella moottoriteknologiassa huomattavasti jäljessä kehityksestä ja ennen kaikkea myös lng polttoaineitten saannin suhteen ja jakelupisteitten suhteen

molemmilla laskutavoilla kun laskettiin niin muistaakseni tulokset olivat vasta usean päivän päästä selvillä että miten tässä on käynyt kuka on mennyt läpi

tämän muistion voi ottaa tuolta valtiovarainministeriön kuntaosaston kehittämispäällikkö teemu erikssonilta

mutta meillä on vielä yhteiskunnassa aukkoja ja yksi on tämmöinen että jos on kiinnostunut yhteiskunnallisista harrastuksista ja on vaikkapa lautakunnassa tai valtuustossa ja hallituksessa ja on toimeentulotuella niin se leikkaa toimeentulotukea

elikkä nämä kaikki on otettava huomioon kun edetään ettei lähdetä ensin muuttamaan järjestelmiä ja sen jälkeen sitten katsota millä tavalla kilpailukyky pidetään yllä suomessa

elikkä täällä on näitä kompastuskiviä vielä sillä tavalla ja tässä pitäisi päästä tähän yhdenvertaisuuteen myös tällä yhteiskunnallisen vaikuttamisen puolella

arvoisa puhemies

esityksellä on hyvin vahva sosiaalinen peruste

täällä on puhuttu paljon ja asiaa

nuorisotyöttömyys on vahvassa nousussa tällä hetkellä ja harrastuksena kalastus etenkin harvaanasutulla seudulla nuorelle missä muita harrastuksia ei ole on todella merkittävä

arvoisa puhemies

myös taito pyydystää ja käsitellä kalaa on nuorilla puutteellinen

edustaja mölsä arveli tuossa että valtiovarainministeri olisi tässä jollakin vaalikampanjalla liikkeellä mutta siitä ei ole kysymys

mutta minkälaisia rangaistuksia siitä seuraa ja mitenkä valvonta hoidetaan

kysymys on nimenomaan pienyrittäjien toiminnan edellytysten parantamisesta ja siihenhän tämä on todella paikallaan

luonnonläheisten harrastusten tilalle nuorilla ovat tulleet internet ja virtuaalimaailmat joiden liiallinen käyttö voi johtaa maailmankuvan vääristymiseen ja rikoksiin

meillä on ollut esimerkiksi kampaamoyrittäjille ja partureille arvonlisäveron huojennus ja ainakin minä olen saanut omalta parturiltani viestiä että sillä oli merkitystä

kalastus harrastuksena nuori saattaa löytää uutta yhteisöllisyyttä ja arvostusta jotka ehkäisevät tehokkaasti näiden negatiivisten ilmiöiden kehittymistä

hän pystyi työllistämään yhden työntekijän lisäkseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kannatan tätä aloitetta

minulla on omakohtaisia kokemuksia keliakiasta ja siitä ruokavaliosta minkälaista täytyy käyttää ja on se huomattu myös että hintaa löytyy ihan eri tavalla näille tuotteille mitä kotimainen vilja esimerkiksi on

toivon että valiokunnalta löytyy myötämielisyyttä esitykselle

sitten kun on tuommoisestakin pienestä ihmisestä kysymys niin hänellehän täytyy jo kaikki etukäteen valkata että tulee oikeita tuotteita syötyä

se pikkuhiljaa kiristää ja nostaa sitä veroa siihen suurimpaan arvoonsa ja tällä tavalla se antaa mahdollisuuden pikkuhiljaa myös kasvattaa omaa tuotantoa

elikkä ihan hyvä tätä on kokeilla vaikka verojaosto tätä asiaa on jo käsitellyt ja todennut että tällä ei olisi työllisyyteen vaikuttavaa merkitystä

arvoisa puhemies

mutta kun ministeri on paikalla niin haluaisin kysyä että kun muistaakseni meillä on hallintovaliokunnassakin tällä hetkellä kolme eri ulkomaalaislakiuudistusta ja nyt tässä on taas uusi maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvä turvapaikanhakuun liittyvä miksi nämä tuodaan tällä tavalla palasissa tänne

minä voin todellakin todistaa edustaja martti korhosen puheenvuoron maakuntamallista sellaiseksi että se ei tässä yhteiskunnassa toimi

se tarkoittaa että euroopassa suurimmissa väestöissä se toimii mutta meillä on nyt liki kahdeksan vuoden kokemus kainuun maakuntakokeilusta ja se on hajoamassa nyt tämän kahdeksan vuoden jälkeen

ja sitten kun tässäkin nyt tulee tämä erehdyksen vaara että käsitellään asioita myös eun ulkopuolisien ja sitten eun jäsenien suhteen niin nämä erehdykset ovat varmastikin hyvinkin mahdollisia

meitä on täällä nyt kolme edustajaa kainuusta jaa anteeksi ei olekaan kuin kaksi korhonen on näköjään poistunut jotka ovat omakohtaisesti saaneet kokea tämän vaalijärjestelmän kahden järjestelmän kautta

ainakin minulla on semmoinen käsitys että ay liike on valmis sopimaan mutta ei semmoisessa tilanteessa jossa johtajat ja ennen kaikkea valtionyhtiöitten johtajat nostavat isoja optioita

ei tätä missään nimessä voi tavallinen duunari hyväksyä

täällä on tällä hetkellä enemmän näitä option ottajia kuin entisiä tuntemattoman sotilaan koskeloita jotka näyttäisivät esimerkkiä

verokeskustelu on metsämaan osalta ollut aina puheenaiheena tai sanotaan pitkiä aikoja puheenaiheena

mutta ennen kaikkea olisin kaivannut tähän metsäpoliittiseen selontekoon logistista yhteyttä

arvoisa puhemies

kotoutumislailla on varmasti hyvä tarkoitus mutta ongelmaksi tulee rahoituksen puute

sitten niin kuin huomattu tänä päivänä on saatu minusta erittäin huono viesti

arvoisa puhemies

ei kai tämä vain metsäpoliittiseen selontekoon liity millään tavalla mutta tiedetään se että metsähallituksen puolella ollaan organisaatiouudistusta tekemässä ja se varmaan siihen liittyy niin että tämäkin on yksi merkittävä tekijä

minä sanoin äsken että on asunto osakeyhtiölaissa mutta kyllä täällä ihan selvästi sanotaan että tämä mainitaan asuntokauppalaissa

tämähän olisi lisäkustannus tietysti mutta kun ei ole tietoa minkä hintainen tämä lisäkustannus on nostaako se miten paljon osakkeen hintaa tai yleensä niitä kustannuksia tästä ei ole ministerillä tietoa vai onko

jos jonkunlainen yhteistyö näitten järjestöjen kanssa olisi mahdollista niin mikä hyöty siinä mahdollisesti olisi myös toiminnan kannalta ja ennen kaikkea sitten näitten säästettävien eurojen kannalta

joo

kun minulla ei ainakaan ole minkäännäköistä hajua tästä asiasta ja meillä on muutamia muitakin jotka ovat vähän niin kuin ulkona tästä niin jos saataisiin tästä jotakin viestiä

arvoisa puhemies

ihan samaan asiaan vähän sillä tavallakin liittyen ely keskusten toimintaan ja resursseihin ennen kaikkea tässä valvontatehtävässä

olen todella huolestunut siitä tilanteesta että ely keskusten resurssit vähenevät ja sinne valvontatehtäviä asetetaan lisää

filatov esitteli sosialidemokraattisen ryhmän esitykset ja mielestäni nämä ovat hyvin pitkälle tämän hetken yhteiskunnan keskustelun pohjia

ennen kaikkea tässä on se että ainakin kun lueskelee kalastusasetusta joka on nyt luonnosvaiheessa niin tulee kyllä ihan muut mieleen kuin kalastusasiat siis tulee hyvin byrokraattinen valvonta

ottaa

arvoisa puhemies

en ole ollut tätä käsittelemässä koska en ole kyseisen valiokunnan jäsen mutta ihan näin pienellä perehtymisellä tähän asiaan tulee tästä lakiesityksestä kyllä ihan positiivinen kuva

minä uskon että me huomenna ympäristövaliokunnassa pystymme tästä asetuksesta varsinkin lausumaan sillä tavalla että se ei tule tuonne siinä muodossa että sillä lisätään tätä valvonta ei ole niin valvontaa

esimerkiksi lääkärit jotka harjoittavat yritystoimintaa ottavat erilaisten yhtiöitten kautta tuloja pääomatuloina

lääketieteellisten seikkojen lisäksi päätöksessä otetaan huomioon esimerkiksi hakijan ammattiin ja koulutukseen liittyviä seikkoja joita koskevien tietojen kattavuus vaikuttaa asian ratkaisuun

sitten vielä kun hyvin paljon puhutaan lähiruuasta ja ennen kaikkea kalasta ja sillä tavalla niin nyt tässä saattaa hyvinkin olla käymässä sillä tavalla että kotitarvekalastaja ei pysty kohta verkkoja veteen heittämään kun tulee liian paljon arvokaloja ja joutuu niitäkin sitten palauttamaan

tässä keskustelin erään lääkärituttavani kanssa mitä mieltä hän olisi jos pääomaverotusta korotettaisiin ja hän oli sitä mieltä että sille olisi todellakin korkea aika tehdä jotakin vaikka hän ottaa kumminkin yrityksensä kautta tämän pääomaveron

lääketieteellisten seikkojen arviointi ja kuvaaminen päätöksessä riittävällä ja objektiivisella tavalla on keskeisen tärkeää päätöksen ymmärrettävyyden kannalta

tämä antaa myös tälle eläkettä hakevalle mahdollisuuden arvioida myös sitä onko hänen kohtansa arvioitu oikein ja mikäli ei ole niin hänellä on entistä paremmat mahdollisuudet hakea sitten niillä uusilla perusteilla oikaisua tähän päätökseen

huomenna ympäristövaliokunta antaa lausunnon maa ja metsätalousvaliokunnalle ja maa ja metsätalousvaliokunta antaa siitä sitten mietinnön

pidän tätä kyllä todella hyvänä esityksenä

arvoisa puheenjohtaja

isoisä oli ollut lastenlastensa kanssa kalassa viime kesänä ja olivat saaneet sitten semmoisen hauentumpin

tämän uuden asetuksen mukaan sitä ei voi ottaa

arvoisa puhemies

ainakin minulla on semmoinen kuva että tällä hetkellä teollisuus odottaa nimenomaan sitä mitenkä turvataan ener gian tuotanto ja edullisuus ja energian tai sisään pitsiton täytti teollisuuden investoinnit elikkä mitenkä investoinnit lähtevät sitten liikkeelle

ja kun on kuulunut kuiskeita että siellä jopa tukkipuuta menee niin ei se tukkipuu ole tarkoitettu sinne hakkeeksi ja varmaan korhonen ymmärtää tämän ihan täysin samalla tavalla että ei ole tarkoitettukaan näin

jos me poukkoilemme tässä energia asiassa niin meiltähän lähtevät investoinnit kohta käpälämäkeen

saimme todellakin viime viikolla tutustua alueeseen ja teijon kansallispuisto on todella hienoa aluetta ja itsekin suunnistusta harrastavana voisin hyvin verrata sitä nuuksion kansallispuiston alueeseen tietyiltä osin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta jos haketustuki nousee tietylle tasolle ja tukista ei saa sitä suoraan rakennuspuuna niin niinhän siinä silloin käy se lähtee menemään haketukseen ja tämmöisiä ilmiöitä on

kun nyt kumminkin on kysymys ikärajan nostamisesta niin tämä ei liity näihin iäkkäisiin kuljettajiin mitä nyt sanon mutta tämä liittyy ennen kaikkea nuoriin ja sitten maahanmuuttajiin